vielä kerran edustaja tölli otti esille juuri sen asian mitä me kesästä asti olemme penänneet elikkä tämän parlamentaarisen valmistelun tälle asialle

minulla ei ole tuoreeltaan osaa eikä arpaa siihen näin uutena kansanedustajana uudessa isossa ryhmässä mitä näissä aiemmissa työryhmissä on tapahtunut tai että niihin enää oppositio ei pääse mutta edelleenkin minä näkisin että se olisi se valmistelun pohja

ehkä kokoomus tässä hakee sitten sitä kunniallista perääntymistä tai keskusta sulosointuja muuten vain mutta edustaja tölli halu on uudistaa ja peruspalvelut turvaten

nyt tässä sitten kuultiin edustaja töllin suulla että suomen keskusta ei peräänny maakuntamallista niin että kaikesta päätellen kokoomus on perääntymässä

arvoisa puhemies

otan saman asian esiin kuin edustaja lohela täällä salikeskustelussa jossa tuotiin useaan kertaan esille etteivät perussuomalaiset halua auttaa kehitysavun määrärahoin apua tarvitsevia maita

kyllä siellä vastalauseessa aivan selvästi tuomme esille auttamiskohteemme ja auttamistapamme kyse on vain siis budjettileikkauksista joita täällä on tehty todella paljon

vastalauseessaan perussuomalaiset ovat mielestäni aivan oikein todenneet myös kehitysavun pirstaleisuuden ongelmallisuuden kuten myös valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota kehitysavun vaikuttavuuteen ja mittaristoon jolla mitataan luotettavasti

minunkin mielestäni kehitysapua tulisi kohdentaa enemmän pienemmille suomalaisille järjestöille ja suomalaisille yrityksille jotka toimivat kustannustehokkaasti ja vaikuttavat ruohonjuuritasolla

perustelen tätä silläkin että eu jäsenmaiden kehitysmaapolitiikka on ollut halpojen raaka aineiden tuontia sekä elintarvike ja lääkehätäavun vientiä

esimerkiksi jos ajatellaan näitä isoja yhtiöitä samoille suuryrityksille kanavoidaan umn kehitysyhteistyöosaston kautta vuodesta toiseen vähäisellä kilpailutuksella niin tuloksen minun mielestäni tulisi olla tavoite eikä pelkästään sen kilpailutuksen

niinpä meilläkin on aikanaan nähty että suomesta vietyjä suuria kalastustroolareita on uponnut käyttämättömänä satamaan

kun suomi on ottanut moneen otteeseen koulutuksen mahdollisuuden meidän kärkivientituotteeksikin niin minun mielestäni se voisi olla myös kehitysavun kärkihanke

jos ajatellaan juuri tätä läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta niin kyllä koulutus varmasti on sellainen ala ja alue jota voidaan mitata varmasti hyvinkin läpinäkyvästi

on moneen kertaan todettu että taloutemme nousee viennistä eikä näitä lähetystöjen menoleikkauksia lähtökohtaisesti voida pitää hyvinä eivätkä ne sisälly myöskään perussuomalaisten varjobudjettiin

siihen asiaan miksi minun mielestäni olisi tärkeää läsnäolo maailmalla vaikkapa yhteispohjoismaisinkin voimin on jo sekin syy että luonnonkatastrofit eivät tule vähenemään maailmasta

ymmärrän toki että silloin tietysti kun tämmöinen laajamittainen luonnonkatastrofi sattuu siellä on kansainväliset järjestöt paikalla eikä se tietenkään välttämättä sitä valtion läsnäoloa vaadi mutta kyllä minä näen että jos se mahdollisuus yhteispohjoismaisin voimin tätä läsnäoloa on maailmalla lisätä se olisi syytä tehdä ja etsiä sitten ne kanavat miten tähän päästään

nyt jo ehdotettujen tiettyjen poliisitoimintojen yhdistämisen myötä poliisitoiminta keskittynee entistä suurempiin yksiköihin

tässä tilanteessa on erittäin tärkeää että myös harvaan asuttujen alueiden järjestyksen ja turvallisuuden valvonta säilyy riittävällä tasolla

on todettu erinäisistä syistä kohtuuttoman pitkiä paikalletuloaikoja mistä tässä salissa on kannettu huolta ja aiheestakin on esitetty huolta siitä otetaanko laajemmin käyttöön omankädenoikeus niin kuin yksittäisiä tapauksia on ollut

poliisin organisaatiorakenne on ollut viime vuosina jatkuvan muutoksen kohteena eikä kaikkia uudistuksia ole kyetty seuraamaan vaikka eduskunta ja aiempi hallintovaliokunta ovat näin edellyttäneet

tässäkin valossa sisäasiainministeriön hallinnonalan poliisitoimeen kohdistuvia leikkauksia on tarkasteltava kriittisesti kuten myös valtiovarainvaliokunta mietinnössään on kiinnittänyt nimenomaista huomiota muun muassa liikkuvan poliisin näkökulmaan sillä nyt tehdyt suunnitelmat kuulostavat siltä että liikkuvan poliisin toiminta ollaan korvaamassa paikallispoliisin liikenneyksiköllä tai liikenteenvalvonnan toiminnolla ja on kysyttävä ollaanko toimintakykyinen organisaatio perustamassa vain uudelleen

samoin hallintoon kohdistuvia säästöpaineita kyseenalaistaa poliisin eläkeiän nosto koskapa erityisiä senioripolkuja ei vielä ole olemassa

en missään nimessä vihaa taikka vastusta poliisisoittokuntaa jolle on myös resursoitu määrärahat mutta on pakko tässä vaiheessa huomauttaa että poliisin soittokuntaa eivät kohdanneet samanlaiset säästöpaineet kuin esimerkiksi sotilasmusiikkia jota karsittiin rajulla kädellä

rajavartiolaitokselle kiitos organisaatiouudistuksen toteuttamisesta

se on toteutettu joustavasti ja käytännön näkökulmasta henkilöstönäkökulmasta niin kuin myöskin tullin uudistus joskin molemmilla varmaan on resurssipula jonkinlaisena ongelmana

tämä tulee ainakin ottaa huomioon siinä mielessä että mahdollinen venäjän viisumivapaus on tulossa ja siihen on valmistauduttava

on rajanylityspaikkoja joita ei ole voitu avata ja näillä on fasiliteettiongelmia kuten on todettu esimerkiksi parikkalan tai pohjoisessa raja joosepin rajanylityspaikasta

täällä epäiltiin ettei poliisiammattikorkeakouluun saada tarpeeksi hyviä hakijoita kun kyseisen oppilaitoksen opiskeluaikaisia etuuksia leikataan

en sinänsä näe tätä suurimpana ongelmana vaan ehkä tilanteen selkiytymisenäkin kun tuntuisi ehkä oudolta että oppilaitokseen pyrittäisiin pelkästään etuuksien vuoksi elikkä kyllä kai itsessään sen opiskeltavan alan tulee olla se minkä vuoksi sinne pyritään

toisaalta sitten ammattikorkeakoulututkinnot ovat enemmän tässä samalla viivalla kun poliisin ammattikorkeakoulututkinto uudistetaan ja poliisiammattikorkeakoulun organisaatio